kuinka hyvin nämä kaikki asiat tähän mennessä ovat suomen kautta toteutuneet ja mitä erityisesti tässä täytyisi tehdä lisää jotta tulisi konkreettista apua näihin asioihin

ensinnäkin on tämä että teidän kannattaa nyt siellä omassa toiminnassanne miettiä mikä osa tässä on semmoinen jonka takia näin massiivi kuntoutuspäätösten muuttaminen toiseen paikkaan ajaa yhden kolmannen sektorin ison sinänsä korkean tason toiminnan täysin nurin ilman että te tiedätte siitä mitään

ei tässä ketään pidä syyllistää henkilönä se on aivan selvä asia

mutta jos te ette sitä mieti mikä siinä meni reumasäätiön sairaalan suhteen väärin niin minulle on nyt huhujen kautta jo väitetty että on ainakin kaksi saman tyylistä sairaalaa jotka ovat tässä ihan samassa uhassa ja se on teille valtuutetuille enemmän kuin nolo tilanne jos nämä muut

teillä pitäisi olla nyt tieto siitä mitkä ovat ne muut kolmannen sektorin kuntoutuslaitokset jotka ovat ehkä jotenkin samanlaisessa tilanteessa jossa voi olla samanlaisia vaikeuksia taustoja viiden vuoden ajalta vähintään niin kuin oli tässä reumasäätiön sairaalassa

siinä on pieni projektiajattelun aihe teillä kyllä kaikkinensa siis oppia vanhasta ja monitoroida tulevaisuuteen niin ettei jouduta yhtä tylyn ja sivistymättömän ja ikävän tilanteen eteen

sitten vielä ed

pakkaselle sanoisin tästä taksisaattamisesta ja taksan muuttamisesta että se on täysin todellinen tilanne

se on invalidisäätiön lakimies joka on minulle tiedottanut tästä tänään ja se perustuu siis siihen neuvotteluun joka on käyty ministeriössä ja sen jälkeen tietoihin yhteisneuvottelusta kansaneläkelaitoksen kanssa jossa kela on ilmoittanut että he ovat myönteisiä ainakin antaneet ymmärtää näin

arvoisa puhemies

tiusasen lakialoitteen jos olisin sen nähnyt ennen tätä istuntoa ja edustaja varmaan sen kyllä tietääkin koska me olemme aikaisemminkin näitä samoja asioita ajaneet

sen takia muutama kommentti tähän liittyen

ja se on aika outoa että meillä viranomainen on kielteinen siinä jossa selvästi hyvin pienelle vaikeavammaisten ryhmälle halutaan apua jolloin oltaisiin edes jollain lailla tasa arvoisia muiden kanssa jolloin itsemääräämisoikeus olisi edes jollain lailla kohdillaan ja jolloin ehkä sitten voitaisiin ajatella että perustuslakikin toteutuisi vähän paremmin

mutta se on pieni pistos aina niille jotka eivät tätä aikanaan tässä meidän suomen maassa ole hoitaneet niin kuin tämä olisi pitänyt jo kauan sitten hoitaa

se on minun ymmärrykseni mukaan perustuslain vastainen vakuutuslääketieteellisesti aivan outo vaatimus lähes yhdeksänkymppisiltä ihmisiltä vaatia joitain tämän suuntaisia asioita

ensimmäinenhän niistä on että tarvitaan parempaa sääntelyä tehokkaampaa valvontaa ja niin edelleen

ja kun näin on niin kyllä se aika lailla kylmää asennetta meidän yhteiskunnasta kertoo että ei mikään ei valtiokonttori eikä ministeriö eikä kukaan muukaan pysty tämmöiseen asiaan puuttumaan

tämä on ollut erittäin hyvää valmistelua tähän kaikkeen

nyt kun noin puoli vuotta on mennyt tätä valmistelua kun omien talouspoliittisten tietojeni kautta olen tällä viikolla kuullut että esimerkiksi irlannissa ja saksassa pankkien tilanne olisikin aika hälyttävä että siellä on paljon semmoista mitä julkisuudessa ehkä ei ole kovin laajasti puhuttu bloombergin kanavilta tai jostain on tämmöistä tullut olisin kysynyt teiltä molemmilta sekä pääministeriltä että valtiovarainministeriltä

viime kauden sosiaali ja terveysvaliokunnassa sain sen verran aikaan että valtiokonttorin asiantuntijoita tuli kaksin kappalein valiokuntaan kuultavaksi tästä haitta asteprosentin poistamisesta ja se oli kyllä minulle aika ikävä kokemus

tiedättekö nimenomaan näiden kahden maan pankkijärjestelmästä jotain semmoista josta voi tulla yllätys vai onko niin päin että tiedätte varmasti että sieltä ei mitään yllätystä ole tulossa

oli erittäin monta syytä näillä virkamiehillä minkä takia ei voinut kuvitellakaan että nämä haitta asteprosentit poistettaisiin koska sitten tämä laki olisi mennyt ontoksi ja sitä olisi täytynyt muuttaa

perustelut eivät olleet minulla perusteluita siinä mielessä kuten ne esititte vaan minä perustelin oman kantani niihin vaikutuksiin mitä tämä lainsäädäntö jos se näin toteutetaan jatkossa tuo

en muista edes näitä kaikkia perusteluita mutta suhtautuisin siihen että en muista myöskin sen takia näin että minusta ne olivat vähän haettuja perusteita kaikki

tämä olisi voitu järjestää ihan toisella lailla

tarkoituksellisesti olisin voinut puhua aidanseipäistä koska minä puhuinkin yksilöistä ja siltä kannalta enkä järjestelmän kannalta joka on aina tyly yksilöitä kohtaan että jos te edustatte niinpäin niin se on teidän arvovalintanne

mutta henki oli siis aivan oikea että koko väestö pitäisi saada jonkinlaisen toiminnallisen tarkastuksen piiriin ja totta kai asiantuntijoiden kautta sitten selkeimmät tapaukset ainakin laitettaisiin jonkinlaisten jatkotoimenpiteiden kohteeksi

sen osaa tehdä joka ikinen suomalainen terveyskeskuslääkäri

ei tarvitse mitään muuta kuin että tässä tapauksessa nyt kun kohderyhmänä on sotainvalidit he kävisivät omassa kunnassaan te voitte kollegat neuvoa tätä aivan kävisivät omassa kunnassaan omalta terveyskeskuslääkäriltä pyytämässä tämänlaatuisen siis henkilökohtaisen kuntoutussuunnitelman

arvoisa rouva puhemies

terveyskeskuslääkäri antaa tämän lausunnon

sen jälkeen kyseinen henkilö voi viedä sen oman veteraanikuntouttajan vastaanotolle niitä on ympäri suomea isoissa kunnissa oma pienemmillä kunnilla niitä on yhteisiä jonka kautta on tietämys olemassa kuinka paljon yleensä veteraanikuntoutukseen on määrätty rahaa kuntakohtaisesti kunnan toimesta kuinka paljon on valtiokonttorissa kohdentuvaa rahaa mikä osa siitä kuntoutussuunnitelmasta on semmoista joka valtiokonttorin rahoilla voidaan hoitaa

kankaanniemi aika paljon siitä mikä nyt on huonosti johtuu kyllä paikallisista päätöksistä nykyisen lainsäädännön pohjalla

särkiniemeä tässä asiassa

voidaan sanoa niin että kun meillä on saman alan asiantuntemusta oikeassa kourassa ja vasemmassa kourassa niin vain ne sormet sormien lomaan yhteen laittamalla saadaan paras lopputulos ja sitä ed

se tietenkään ei ole riittävä se täytyy meidän myöntää ja näitä poliittisia kuvioita varten jotka tässä taustalla ilmeisesti ovat aika voimakkaita ja joista aika vähän on selvää tietoa tihkunut meillä ilmeisesti on vaalit tässä maassa ja seuraavat hallitusneuvottelut

särkiniemi tässä tarkoittaa

se joka palvelua tarvitsee saa itse kilpailuttaa ja valita

sillä ei ole mitään tekemistä politiikan kanssa vaan rahojen oikealla käytöllä on tärkein merkitys sen lisäksi että sillä lailla on valinnan vapauskin olemassa

ne ovat nimenomaan myyneet omaa omaisuuttaan realisoineet ja päättäneet että oman jäsenistönsä kuntoutuksen he hoitavat

oppositiollahan olisi loistava mahdollisuus nyt kertoa esimerkiksi tässä vaikka tämän käsittelyn yhteydessä mitä kantaa te edustatte aivan niin kuin ed

se ei kaikki toimi ollenkaan niin hyvin kuin tässä ehkä loogisesti sanottuna voi kuulostaa mutta siinä kentässä ei tarvita enää mitään työkyvyttömyyshaitta asteprosentteja vaan henkilökohtainen kuntoutussuunnitelma jonka rahatkin suurin piirtein ovat kaikki olemassa

erkki virtaselle sanoisin tästä vastalauseesta sen että siinä mielessä tätä vastalause ehdotusta on vaikea hyväksyä että jos ajatellaan että tämä eduskunta tekisi jonkin tämän laatuisen lakimuutoksen ja aloittaisi sen valmistelun nyt me olemme jo myöhässä koska näinhän on hallitus ilmoittanut

päivä joulukuuta piti tulla eduskuntaan ne lait jotka aiotaan hyväksyä ennen kuin vaalit tässä maassa on

tässä on hallinnollista välinpitämättömyyttä monella eri tasolla minun mielestäni

tämä on liian pieni ryhmä poliittisesti jotta asia olisi kertaheitolla järjestetty kuntoon mutta on inhimillisesti erittäin ikävää että tästä täytyy meidän kansanedustajien kerta toisensa jälkeen täällä puhua

mutta kylläpähän tämä kaikki jonakin päivänä järjestyy tietysti viimeistään sitten kun ei enää kukaan ano että minun työttömyyshaitta asteprosenttini otetaan käyttöön kun ei enää sotainvalideja ole

arvoisa puhemies

puheenvuoroni perustuu siihen että osallistuin eduskunnan ympäristöryhmän kanssa vierailulle tutkimusalus arandalle ja siellä ensimmäisen kerran kunnolla kuulin mihin suuntaan asiat merentutkimuksen alueella ovat menossa

sen jälkeen olen keskustellut asiasta paljon paremmin tietävien kanssa ja jatkomielipiteeni joita nyt tässä referoin vähän perustuvat siihen mitä valiokunnan mietinnössä kerrotaan

tarkastelen niitä nyt lähinnä entisenä yliopiston tutkijana ja siltä pohjalta että aivan eräällä lailla sivullisena joutuisin miettimään joko nyt tai jälkikäteen miksi tässä asiassa ollaan tekemässä tämän laatuista päätöstä joka täällä meillä on pöydillä

hallituksen esitys alkaa sanoilla että monitieteinen merentutkimus keskitetään suomen ympäristökeskukseen ja ilmatieteen laitokseen jonka sisälle siis tulee tämä merikeskus

pelkästään nämä alkusanat jo minulle oman elämänkokemukseni ja poliittisen kokemukseni kautta tuovat esille semmoisen mahdollisuuden että tässä ei välttämättä oikein nyt ehkä ihan olla semmoisella asialla kuin vaikkapa nämä kyseiset toimijat haluaisivat

valiokunnan kannanotot ovat kaikkinensa aika poikkeuksellisia niin kuin täällä salissa on sanottu ristiriitaisuuksineen kun sieltä poimii näitä asioita esille vähän sieltä sun täältä

ensinnäkin esityksen tavoite joka on ihan hyväkin tässä sanoa on vahvistaa itämeren tutkimusta ja kokonaisvaltaista otetta tutkimustoiminnasta

ei tätä varmaan kukaan tässä salissa vahvista mutta ymmärtääkseni nämä puheenvuorot lähtevätkin siitä että on suuri pelko siitä että tässä ei mikään vahvistu ja kokonaisvaltainen ote ei tällä monitieteellisellä alalla suinkaan parane vaan ottaa jonkun aivan uuden alun

minä koen itse niin pelkästään näillä lauseilla että tässä heitetään menemään koko vanha tapa toimia traditiot ja se perusyliopistollinen asennoituminen mikä on kaikkien professuurien takana aivan a ja o joka on vuosikymmenien saatossa kehittynyt sillä itse asiassa ei ole tässä mitään arvoa vai eikö sille ole vaan huomiopistettä vai pidetäänkö sitä liian itsestäänselvänä

minä luotan vaan tähän paperiin ja sen takia avoimesti näitä asioita laitan esille koska tämä on jotenkin kyllä keskentekoisesti keskusteltu sillä täällä on jatkossa selviä ristiriitaisuuksia

valiokunta pitää niin kuin sanotaan lausunnossa tavoitetta merentutkimuksen vahvistamisesta kannatettavana mutta katsoo ympäristövaliokunnan lailla että esityksen mukaisessa toimintojen jakamisessa on ennakoitavissa myös vaara merentutkimuksen kokonaisvaltaisuuden hajoamisesta kun merentutkimuslaitoksen fysikaalinen merentutkimus sekä merelliseen turvallisuuteen ja ilmastonmuutokseen liittyvät tehtävät siirretään ilmatieteen laitokseen ja meribiologiaan ja kemiaan liittyvä merentutkimus suomen ympäristökeskukseen

minkä takia valiokunta pitää asioita kannatettavina kun sen jälkeen se kertoo miten kaikki koetaan aikamoiseksi vaaraksi

uudistuksen tavoitteista sanotaan valiokunnan lausunnossa että uudistuksella tulee vahvistaa suomen korkeatasoista ja kansainvälisesti arvostettua merentutkimusta

no totta kai

täällä on hyviä lauseita mutta ovatko ne onttoja vai ei se selviää vasta jatkossa jolloin varmaankin joku tämän alan professori tai dosentti sitten jälkikäteen tutkii jonkun nekrologissa tätä kaikkea vaikkapa merentutkimuslaitoksen nekrologissa mihin tämä kaikki johti

merentutkimuksen näkökulmasta siis se jota tässä ollaan nyt uudistamassa josta pitäisi tulla tämän alan lippulaiva uudistamiseen liittyvänä ongelmana voidaan pitää vaikeutta yhdistää no pitäisi olla sanomattakin selvä fysikaalisten hydrologisten ja biologisten prosessien mallintaminen ja tutkimus yhdeksi kokonaisuudeksi kun fysikaalinen tutkimus siirtyy eri laitokseen

kyllä sen nyt niin sanotusti erkkikin ymmärtää ei tarvitse olla korkeakouluihminen että tajuaa että tämä uuteen paikkaan laitettuna on vähintäänkin haaste näille asioille

se on aivan selvää

suomen akatemian lausunnon mukaan hallituksen esityksessä on referoitu valikoiden vesialan kansainvälisen arviointityöryhmän lausuntoa

meribiologian professori jorma kuparinen helsingin yliopistolta on myös suhtautunut kielteisesti esitykseen ja katsonut että se ei tue monitieteisen merentutkimuksen osaamiskeskuksen luomista

tässä tuntuu vähän se mitä olen nähnyt ihan omalla alueellani lääketieteessä ja monella muullakin alalla että ne jotka ovat asian varsinaisia asiantuntijoita suomessa aina sivuutetaan

syvimmät alan asiantuntijat sivuutetaan sen takia että ajatellaan että he puhuvat omassa asiassaan ovat joko jäävejä tai järjestävät asiat liian hyvin tai jotain mitä se nyt sitten onkaan

sitä ei ilmeisesti valiokunnassakaan ole edes mietitty

totta kai hän suhtautuu myönteisesti mutta miksi siihen sitten suhtaudutaan niin että se otetaan tänne erityisesti ylös ja uskotaan päinvastaista mielipidettä

nämä ovat ristiriitaisia tämmöiset tiedemiehet kyllä sitten keskenään

jos heidät samalle viivalle laitetaan ja poliitikko jotenkin poimii vaan toisen niin poliitikko poimii minusta kyllä silloin väärin

professori jussi huttusen jota on lainattu tässä hyvin vähän osalta sanoisin vähän jään jopa ihmettelemään onko hän tosiaan sanonut vain näin että hänen mukaansa merentutkimuslaitoksen asiantuntijat voisivat yhtä hyvin sijoittua omiaan vastaaviin aiheryhmiin suomen ympäristökeskuksessa ja ilmatieteen laitoksella

kun jari niemelä joka on helsingin yliopiston biotieteellisestä tiedekunnasta sanoo kriittisen myönteisessä esityksessään tässä sanotaan että se on kriittisesti myönteinen en tiedä onko se hänen sanomansa vai onko se valiokunnan keksintö että on vaarana että merentutkimus pilkkoutuu jos fysikaalinen merentutkimus sekä merenkulkuun ja meriturvallisuuteen liittyvät operatiiviset tehtävät siirretään ilmatieteen laitokseen ja kemiallisbiologinen merentutkimus suomen ympäristökeskukseen eli eri ministeriöiden ohjaukseen

tässä on jälleen tämä sama kysymys jonka mielelläni olisin meidän ministerillemme tässä asiassa esittänyt että onko niin että tälläkään mielipiteellä ei ole merkitystä että näitä vaaroja nähdään

tämähän todennäköisesti eduskunnan menettelytapojen mukaan arvoisa puhemies tulee menemään läpi tässä salissa ja johtaa sitten erilaisiin poliittisiin käyttäytymisiin sen mukaan miten tässä kukin meistä etenee

minä halusin käyttää tämän kriittisen puheenvuoron en poliittisista syistä vaan sen takia että minä olen nähnyt samanlaista hallinnon uudistamista omasta mielestäni terveydenhuollossa aika laajasti ihan itse asiassa kansanterveyslain voimaantulosta lähtien ja monessa muussa lainsäädännössä sen jälkeen

niitä aina yhdistää se että luullaan että ne hankaluudet jotka nykyisessä toiminnassa ovat poistetaan sillä kun hallintoa uusitaan ja ylhäältä käsin määrätään miten hallinnon täytyy jatkossa toimia

arvoisa rouva puhemies

rakennetaan ehkä uusi toimitalo mutta henkilökunnasta yleensä näissä asioissa viis veisataan ja niitä jotka siellä ovat johdossa vaikka olisivat akateemikkoja tässä maassa yleensä ei kuunnella omissa asioissaan jotka he kaikista parhaiten tietävät

nimittäin thln ehdotuksesta minä ymmärsin niin että jos se menisi kokonaisuudessaan läpi niin silloin seuraisi kyllä todellinen muutos siihen miten työterveyshuoltoa työnantajat suostuisivat jatkossa harrastamaan

monessa paikassa olen kysynyt tätä miksi asiantuntijoihin ei luoteta heidän omissa asioissaan oman laitoksensa tulevaisuuteen tähtäävissä asioissa

siinä tilanteessa jos käy niin riippumatta nyt sitten siitä mitä kanavaa pitkin se toteutuu että työnantajalta viedään pois mahdollisuus järjestää jonkinlaisen tuen kautta sairaanhoitoa niin palataan systeemiin joka suomessa oli ennen työterveyshuollon voimaantuloa

aika huonoja vastauksia olen siihen saanut puhemies

ammattiyhdistysliike aluksi vastusti tätä kovasti mutta sitten saatiin ymmärrettyä se ettei työterveyshuolto voi hoitaa potilasta ja miettiä hänen mahdollisuuksiaan saada jotain sairauksia tai muita oireita terveyden menettämisen vaaraa niin kuin silloin sanottiin työpaikan erilaisista altisteista jotka silloin olivat aikalailla fysikaalisia ja kemiallisia varsinkin

arvoisa herra puhemies

mutta potilaan kokonaisuudesta oli kysymys ja jos siitä leikataan pois kaikki ne sairaudet mitä potilaalla on niin silloin jo todettiin että edes työhöntulotarkastusta ei pysty tekemään

arvoisa puhemies

hallinto ja talous ovat sitten muita asioita joilla siihen pitäisi yrittää suhtautua ja operatiivisesti hoitaa asioita

se täyttää nimittäin erittäin hyvin sen tarpeen mikä täällä eduskunnassa on ollut nurkan takana pitkän aikaa että näistä ulkomaalaisten maakaupoista pitäisi yleensäkin varmasti eduskunnassa keskustella tavalla joka tuottaisi lopputuloksen joka sitten on analyyttisen tarkastelun jälkeen niin selkeä että tiedetään miten suhtaudutaan kaikkiin niihin maihin jotka ovat joko eun jäsenmaita tai sitten ovat eun ulkopuolella entisen eta alueen ulkopuolella

minä kysyn tämän asetuksen pohjalta jossa nyt sanotaan niin että keskitetään muun muassa juveniilireuman vaativa leikkaushoito sellaiseen yksityisen terveydenhuollon toimintayksikköön jolla on riittävän pitkäkestoinen ja tieteelliseen tutkimukseen perustuva laatunäyttö kyseisen toiminnan harjoittamisesta

tämä eduskunnan työterveyshuolto muuttuu sen jälkeen täysin toisenlaiseksi teidän omien sairauksienne hoito loppuu kuin seinään täällä

mutta jos siinä on pontimena vaan se että yksityisellä puolella tämä työterveyshuolto on järjestetty hyvin ja perisuomalaiseen kateustapaan se halutaan saada pois niin se on ihan väärä peruste

siinä periaatteessa miten tämä lakialoite tämän kaiken sanoo tärkeimmät asiat on sanottu eli ehdotettaisiin lakia eta maiden ulkopuolelta tulevien henkilöiden yhtiöiden yhteisöjen ynnä muuta

sitä ei löydetty sieltä sisältä ja se hajotettiin kolmeen paikkaan sattumoisin kolmelle professorille koska yksi niistä ei voinut olla kahta muuta parempi

mutta nämä ovat näitä perusasioita minä haluan nämä vaan pöytäkirjoihin ylös koska tiedän miten itsepäisiä asiantuntijoita te olette näissä asioissa

se on kokonaisuus ei siitä pääse yli eikä ympäri järjestetään se sitten mitenkä tahansa työtulovakuutuksen kautta tai kelakorvausten kautta